tulevat isot ydinvoimahankkeet ja muut elinkeinoelämän tarpeet tarvitsevat pikapuoliin myös infraa ympärilleen erityisesti raahen seudulla

jo silloin korostettiin sitä että yliopiston lakisääteiset menot katetaan valtiovarainministeriön budjetista mutta olen havainnut että näin ei ole tapahtunut joten tässä budjetin käsittelyn yhteydessä asiaan varmasti palataan

siksi erityinen infrapaketti johon kokoaisimme liikennehankkeet palvelisi koko maan tasaista kehittymistä ja tätä on keskusta esittänyt omassa kehysvaihtoehdossaan

ja ihan lopuksi arvoisa puhemies viimeinen huoleni ammatillisen koulutuksen paikoista

arvoisa puhemies

toivon että maakunnissa nämä paikat jaetaan suhteessa nuorisoikäluokkaan ja ikäluokan määrään

seuraava iso huolenaiheeni liittyy perheisiin

meillä on kokemuksia suomesta eri kunnista joissa on oivallettu se että ennalta ehkäisevä työ erityisesti perheiden parissa kantaa lopulta taloudellista hyötyä budjetin loppusummia lukiessamme kunkin kunnan budjetista

näin ei ole menneinä vuosina tapahtunut ja siitä johtuu se että eri maakunnissa nuorisotyöttömyys ja siten koulutuspaikat ovat jääneet epätasa arvoisiksi

toivon että tähän asiaan tulee korjaus tämän budjetin käsittelyn yhteydessä

varhain kotiin annettu apu en puhu siis mistään lastensuojelutyöstä vaan puhun siitä että perheisiin annetaan arkipäivän tilanteisiin apua on ilmiselvästi näyttänyt toteen sen että perheisiin hyvissä ajoin annettu apu ja arkipäivän tilanteisiin annettu apu auttaa montaa perhettä selviytymään pahimmista kriiseistä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

meillä on monia toiveita ja lupauksia siitä hallituksen puolelta että rahavaroja tähän toimenpiteeseen ohjattaisiin kuntiin mutta valtionosuusleikkauksien myötä entisestäänkin vähenevät resurssit näyttävät päinvastaista suuntaa

laitoshoito tai koti yksityinen tai julkinen

sen sijaan kunnat jotka joutuvat tämän kokeilun piiriin ovat toimineet tai tulevat toimimaan tästedes kuntayhtymissä jotka ovat taas olleet tämän kokeilun piirissä

arvoisa herra puhemies

kaiken kaikkiaan minusta näyttää siltä että hallitus on tiedostanut sen tilanteen jossa tällä hetkellä olemme sen taloudellisenkin hädän jossa olemme ne monet ongelmat jotka liittyvät yritysten verotukseen työvoiman saantiin ja työvoimaongelmiin mutta se iso perusratkaisulinja puuttuu myös tästä kehyksestä

olennaista onkin vahvistaa ensin kotihoitoa ja sitten vasta supistaa laitoshoitoa

valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä että meillä suomessa kartoitetaan kotihoidon kotisairaanhoidon mutta myös laitospaikkojen suhde niin että meiltä löytyy sopiva määrä kaikkien tarpeeseen ja että kaikille hoidettaville löytyy oikea hoitopaikka

toivon arvoisa puhemies että pikapuoliin viimeistään elokuun budjettiriiheen mennessä hallitukselle on kirkastunut se että tarvitsemme lisää työpaikkoja ja tarvitsemme niitä koko maahan ja tähän keskusteluun nimenomaan koko maahan tuleviin työpaikkoihin tarvitsemme koko työmarkkinakentän

tämä liittyy tietysti henkilöstöresursseihin mutta myös alueellisesti tasaiseen hoitopaikkojen järjestämiseen niin että jonoissa ei tarvitse kenenkään vanhuksen ikäihmisen tai muuten hoitoa vaativan pitkään olla

monen iäkkään ihmisen arki pyörii lasten tai puolison omaishoidolla usein ilman korvausta tuen verollisuuden vuoksi

valiokunta kantaa huolta myös siitä että kokeilua seurattaisiin nimenomaan sillä silmällä ja sillä tarkoituksella että kun tämmöinen lainsäädäntötyö tehdään seuraavaksi järjestämispalveluista ja sosiaalihuollosta yleensä sosiaalitoimen alla olevasta sellaisesta kokemukset jotka tästä kokeilusta ovat kertyneet otetaan todesta ja ne merkataan myös lainsäädäntöön

arvelinkin että liikenneministeri kyllönen heilauttaa sitä taikasauvaansa ja järjestää rahat tänne ydinvoimapaikkakunnan läheisyyteen kahdeksaistielle ja toivon että se väli koostuisi todellakin kalajokiliminka välistä

tästä syntyy helposti konflikti pohjoisten ja eteläisten merialueitten kulkijoitten välillä

vanhusperheisiin annettu apu jatkaa todistettavasti kotona asumisaikaa säästää kustannuksia sosiaali ja terveydenhuoltopalveluissa sekä tukee läheisten jaksamista hoivatyössä

toivoisinkin kun ministeri vilautteli ajatuksia siitä että tätä väyläpolitiikkaa ja väylämaksuja yleensä tarkasteltaisiin että siinä myös edettäisiin tasapuolisesti pohjoisten ja eteläisten merialueitten välillä

kaiken vanhuspalvelutyön edellytys on räätälöity hoitomalli etenkin silloin kun hoito ja hoiva tapahtuvat kotona

varma tieto siitä että apu on lähellä myös riskitilanteissa ja silloin kun turvattomuus kalvaa helpottaa hätääntyneen vanhuksen elämää

järjestelmällisempi tuki vanhusten kotihoidossa pitkäjänteisesti suunniteltuna säästää kustannuksia ja helpottaa läheisten tuskaa niidenkin jotka ovat työelämässä

mallia kannattaa ottaa vaikkapa tanskan kattavasta palveluverkosta

arvoisa puhemies

siksi vanhuspalvelulain mahdollisen lisähenkilöstömitoituksen ohella koko lain toteuttamiseen tarvitaan valtiolta lisää rahaa

ovatko mahdollisen asetuksenantopäivän jälkeen siirrettävät henkilöt kenties kotipalvelussa työskenteleviä vai ovatko he laitossiivoojia

erilaisia auttavia käsiä tarvitaan vanhuspalveluihin

uudet koulutusmuodot ovat tervetulleita

arvoisa rouva puhemies

tulkitsen niin että näitten eriävien mielipiteittensä kanssa rimpuilevat edustajat haluavat siirtää tämän keskustelun välttämättä tuonne pankkisektorille vaikka tosiasiassa kysymys on siitä että kun tehdään hylkypäätös tässä kohdassa esitystä niin se avaa ovet kriisille jonka laajuutta emme kukaan tiedä ja siksi peräänkin sitä että vielä mietittäisiin tätä omaa kantaa tähän asiaan

edustaja vahasalo pois

arvoisa herra puhemies

ihan kuten ryhmäpuheenvuorossani totesin yhteisen rahapolitiikan mukanaan tuomien hyötyjen edellytyksenä on että kukin jäsenmaa huolehtii oman taloutensa siihen malliin että ulkopuolelta siihen ei tarvitse puuttua ja mitä paremmin kukin jäsenmaa hoitaa oman taloutensa sitä itsenäisemmin voimme myöskin taloudestamme huolehtia ja tämän toivon olevan meillä kaikilla myöskin suomalaisilla kirkkaana mielessä

tänä iltana moni varsinkin tuolta hallituksen penkistä on kysellyt mitä ihmettä varten keskusta tekee välikysymyksen aiheesta joka ei ole vielä varsinaisesti ja todellisuudessa tapetilla

ensimmäinen peruste on se että kotihoidon tuki on keskustalle niin tärkeä ja herkkä asia että jos joku siihen pienellä pikkusormellaankaan yrittää koskea niin pidämme siitä kynsin hampain kiinni

kotihoidon tuki on yksi niistä asioista jotka keskusta kokee ikään kuin omaksi lapsekseen

se synnytettiin pitkän ja kovan väännön tuloksena joka käytiin paitsi omassa keskuudessamme sittemmin myöskin toisten puolueitten kanssa

nyt voitte hallituspuolueissa kuvitella sen että kun tätä ryhdytään purkamaan ja vetämään alas niin meistä se tuntuu todella pahalta

suomalaisten on hyvä tietää ketkä ovat olleet todellisen valinnanvapauden luojina tässä suomen maassa kun puhutaan lastenhoidosta

lisäksi on kysymys myös siitä että kun mennään perheen omimmalle alueelle elikkä määritellään ulkoa päin miten lapset tulee perheessä hoitaa niin se tuntuu meistä pahalta

siksi toivonkin että kun tästä välikysymyksen muusta sisällöstä keskustellaan tehdään heti aluksi selväksi se mikä on keskustan kanta

me haluamme että kotihoidon tuki säilyy vähintään ennallaan ja että siihen kuuluvat lisukkeet säilytetään jotta saadaan perheille mahdollinen taloudellinen tuki kuten tähänkin saakka

kaikki kumpuaa siitä että perheet jotka ovat kotihoidon tukea käyttäneet ovat kuitenkin aika suuri enemmistö lapsiperheistä

jos mennään siihen puoleen mitä kunnat tästä kotihoidon tuen mahdollisesta leikkauksesta ajattelevat ja mitä siellä päättäjät joutuvat kokemaan niin tositilannehan on se että paitsi että kuntien kontolle tietysti kaatuu rakennusinvestointeja niiden kontolle kaatuu myös ammattitaitoisen henkilöstön metsästäminen

sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin jos tämä kotihoidon tuen purkuoperaatio hallitukselta onnistuu

tälläkin hetkellä pätevistä lastentarhanopettajista on kova puute

kotihoidon tuki on yksi niistä palvelumuodoista joita voidaan ylistää siksi että ne saattavat tulla myöskin haja asutusalueille palvelemaan niitä perheitä joilla ei ole muita päivähoitomahdollisuuksia

siellä ei ole rakennettuja lastentarhoja eikä päiväkoteja siellä toimii korkeintaan ryhmis joka saattaa olla tosi kaukana perheen tarpeista tai perhepäivähoito jota on tai sitten sitä ei ole

kuntahan pitää yllä tätä järjestelmää ja saa valtionosuuksia joissa sitten kela tulee vastaan

perheet päättävät perhekohtaisesti minkälaista lastenhoitomallia ne haluavat käyttää ja tälle ajalle on mahdollisuus palkata sijaisjärjestelyin muita henkilöitä sille työpaikalle josta tämä äiti hoitaessaan lapsia kotihoidon tuella on jäänyt muutamaksi vuodeksi pois

lapsen ja lapsen edun kannalta on tärkeää että olemme valmiita rakentamaan lapsen elämään pysyviä ratkaisuja joihin sisältyy muutoksia mahdollisimman vähän

valiokunta pitää tässä yhteydessä tarpeellisena korostaa lastensuojelun raskaimpien toimien kuten sijaishuollon tarpeen ehkäisyä ennakolta

ihan lopuksi arvoisa puhemies perheet kaipaavat tänä päivänä taloudellista tukea yhteiskunnalta sillä köyhät monilapsiset perheet ovat yhä yleistyvä ilmiö suomen maassa

vaikka lastensuojelulaki edellyttää kunnilta mittavia ennalta ehkäiseviä toimia ei ehkäisevää työtä kunnissa tällä hetkellä tehdä läheskään tarvittavassa laajuudessa

tähän toivoisin että hallitus panisi erityisesti panoksia

valiokunta korosti lakiehdotusta käsitellessään että oikein ajoitetuilla perheen tukipalveluilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä myöhempien palvelujen kustannuksissa

tärkeintä on että apua kaikkiin perheisiin annetaan jo niin varhain ettei pääse syntymään tilanteita joissa lapsen etu vaarantuu

jos kuitenkin ajaudutaan tilanteeseen jossa lapselle on haettava ulkopuolista apua on lapsen edun näkökulmasta tärkeää että sijaishuoltopaikan valinnalla vähennetään turvattomuutta ja epävarmuutta koska pysyvien ihmissuhteiden merkitys on sijaishuoltoon otettavalle lapselle erityisen suuri

sijoitettavalla lapsella on usein taustallaan epävakaat kasvuolosuhteet ja sijaishuoltopaikan valinnalla voidaan tukea myös olosuhteiden ja kiintymyssuhteiden pysyvyyttä

perhehoidon ensisijaisuudesta huolimatta kunkin lapsen edun ja yksilöllisten tarpeiden tulee kuitenkin jatkossakin olla aina määräävinä tekijöinä valittaessa sijaishuoltopaikkaa

arvoisa puhemies

kiitos hänelle myös tämän asian lykkäämisestä

tämä esitys on ensimmäinen osa perhehoitolainsäädännön kokonaisuudistusta ja se perustuu sosiaali ja terveysministeriön perhehoidon lainsäädännön kehittämistyöryhmän ehdotuksiin

esityksen tavoitteena on siirtää lasten sijaishuollon painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon sekä lisätä perhehoidon saatavuutta parantamalla perhehoitajien asemaa

nyt ehdotetut perhehoitajalain muutokset eli perhehoitajan vähimmäispalkkion korotus pakollinen ennakkovalmennus vastuuhenkilön nimeäminen perhehoidon tukitoimien järjestämiseen sekä sijaisjärjestelmän kehittäminen ovat omiaan parantamaan perhehoitajien asemaa sekä perhehoidon laatua

ennakkovalmennuksen lisäksi myös työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen järjestäminen on tarpeellista perhehoitajille kuten muillekin lastensuojelutyössä työskenteleville

esityksen mukaan perhehoitajan vapaan ja muun tilapäisen poissaolon ajaksi kunta voisi järjestää sijaishoidon perhehoitajan kotona tekemällä toimeksiantosopimuksen perhehoitajaa sijaistavan henkilön kanssa

vapaavuorokausien toteuttamiseksi omaishoidossa tulee olla mahdollisuus sijoittaa hoidettava myös tilapäishoitopaikalle tai lyhytaikaiseen laitoshoitoon

tämä otettakoon esimerkkinä siitä että perhesijoitusten määrän suhteellinen kasvattaminen esityksessä arvioidussa laajuudessa edellyttää selkeää lisäpanostusta perhehoidon tukitoimiin sekä uusien sijaisperheiden rekrytointia ja koulutusta

arvoisa herra puhemies

valiokunta katsookin tästä syystä että valtakunnallisia sijaisperheiden rekrytointikampanjoita tulee jatkossa toteuttaa ja niitä tulee rahoittaa valtion varoista

osa nykyisin ammatillisena perhekotihoitona toteutettavasta hoidosta vastaa käytännössä laitoshuoltoa kun taas osa vastaa toiminnallisesti perhehoitoa

ne jotka hoitavat keliakiaa ja tietävät diagnoosin käyttävät tietysti gluteenittomia tuotteita

ne ovat yhdeksän kertaa kalliimpia kuin normaalit tuotteet

epäselvä sääntely on hämmentävä sekä lapsen sijoituspaikkaa harkitseville kunnille että lastensuojelupalveluja tarjoaville yhteisöille eikä lainsäädäntö myöskään turvaa palveluntuottajien yhdenmukaista kohtelua

tästä johtuu se että nämä henkilöt monesti opiskelijat ja myös eläkkeensaajat jotka elävät pienillä tuloilla ovat tosi tukalassa tilanteessa

onko tällaisia aikeita että saataisiin esimerkiksi terveyskeskuksista tätä kuormitusta vähemmälle kun ihmiset voisivat hoitaa sairauttaan niin kuin sitä kuuluu hoitaa

valiokunta pitää tärkeänä myös että nyt hyväksyttävien lakimuutosten vaikutuksia perhehoitoon ja lasten sijaishuoltoon seurataan tarkasti ja että seurannan perusteella arvioidaan säännösten toimivuutta sekä esitysten tavoitteiden toteutumista

arvoisa puhemies

valiokunta oli tätä lakiesitystä käsitellessään hyvin yhdensuuntaisin ajatuksin varustettu mutta loppumetreillä tuli tarve tehdä pieni vastalause tähän joten sen esittelijä varmasti käyttää sisällyspuheenvuoron sitten tuonnempana

tosiasia on sekin että suurimman liitoskunnan kulttuuri jää yleensä vallitsevaksi kulttuuriksi näissä pakkoliitetyissä kunnissa

sielläkin eri maiden erilaiset kulttuurit näyttäytyvät seurauksina joihin meillä kaikilla suomalaisilla on tänään ollut sanomista

toivottavasti hallitus sisäistää tämän

ydinkysymys malliajattelussa on mielestäni se toteutuvatko kansalaisten perusoikeudet ja palveluiden tarjonnan ja saannin suhteen tasavertaiset palvelut kaikkialla maassa

hallitusohjelma on aina poliittinen asiakirja

mikä osa siinä on politiikkaa mikä taloutta tulevaisuutta kestävyyttä kantokykyä se jää jokaisen myöhemmin arvioitavaksi

väestömäärän keskikoko kunnissamme on samaa luokkaa ja alueellinen koko suurempi kuin euroopassa mutta meillä on kunnissa enemmän tehtäviä

suurin ongelma aiheutuu sosiaali ja terveydenhuollosta

sairastavuuskertoimien korjaamisella saatettaisiin saada joitakin vaikutuksia aikaiseksi vaikutuksia jotka olisivat näkösällä

oleellista valtionosuusuudistuksessa on pohtia malleja joilla kannustetaan kuntia toteuttamaan ennalta ehkäiseviä toimia ja terveyttä edistäviä toimia

arvoisa herra puhemies

lapsilisäjärjestelmästä näyttikin pian muodostuvan yhteiskuntajärjestyksemme kallisarvoinen ja koskematon osa johon ei hallitusherroilla ollut puuttumista

siitä huolimatta meidän on tulevaisuudessa kannustettava kansalaisia ja nuorimmasta päästä alkaen omatoimisuuteen vastuunottoon lähimmäisestä ja itsestään mutta myös kuntansa talouden kestävyydestä omalta osaltaan

tällä hallituskaudella on jo leikattu kuntien valtionosuuksia jäädytetty lapsilisän indeksikorotukset ja päätetty kotihoidon tuen ja päivähoito oikeuden rajaamisesta

tarkoituksena olisi vähentää liikennöintiä ja siitä aiheutuvia ongelmia

kaikista liikennetuotoksista vain yksi kolmasosa kuluu työmatkoihin ja kaksi kolmasosaa on vapaa ajan ja muita kotitalouksien toimintamatkoja

on selvää että näillä kaikilla ratkaisuilla on merkittävät kielteiset vaikutukset lasten ja perheiden arkeen puhumattakaan kaikista muista kustannuserien nostoista mitä hallitus toteuttaa mitä sisältyy muiden sektoreiden alle